tässä pelataan minun mielestäni vaarallista leikkiä yhä uudelleen ja uudelleen

opetushallituksen tuottamien vapaaehtoisten kokeiden avulla niin kuin tälläkin hetkellä taikka osana yleistä kielitutkintojärjestelmää ylioppilastutkintoa tai lukion opetussuunnitelmaa

tätähän jokin aika sitten täydensimme myös niin että se koskee opiskelijoita ja tämä on ollut hyvä lisäys

tämä asiahan nousi esille viime syksynä sen myötä että raumalla oli kaupungin nuorisotyöntekijän tapaus joka oli tapahtunut niin että työssäolon aikana tilanne oli muuttunut työntekijän näkökulmasta

tämän jälkeen on varsin tarkasti ja hyvin perusteltu tämä vaihtoehto johon lakiesityksessä lopulta päädytään

tapauksia joissa vankilarangaistukseen tuomittu henkilö on jättänyt palaamatta hänelle myönnetyltä lomalta tai muilla tavoin rikkonut sääntöjä tapahtuu säännöllisesti niin kuin tuossa esittelypuheenvuorossani totesin

nythän meidän lainsäädäntömme mahdollistaa ainoastaan sen että työnantaja voi pyytää lasten kanssa työtä tekevän henkilön rikosrekisterin nähtäväksi vain silloin kun työntekijä aloittaa työssä eli mahdollisuutta ei olekaan jos herää epäilys keskellä työsuhdetta pyytää voisimmeko tarkistaa tämän tilanteen

esimerkiksi ylioppilaskirjoitusten yhteydessä suullisen kielitaidon kokeen järjestäminen usealle kymmenelletuhannelle ylioppilaskokelaalle olisi käytännössä lähes mahdotonta

lupaehtojen rikkomisesta saadun rangaistuksen ollessa kevyt se itse asiassa voi houkutella jopa toistuvaan poistumislupaehtojen väheksymiseen sekä laiminlyöntiin

esityksessä ehdotetaankin lukiolain opiskelijan arviointia koskevien säännösten täsmentämistä siten että kielten opetuksessa opiskelijoilta arvioitaisiin kielitaidon muiden osa alueiden lisäksi myös suullista kielitaitoa

ehtojen rikkominen palaamatta jättäminen vankilaan poistumisluvan umpeuduttua ja vangin jäljittäminen sitovat myös paljon työvoimaa ja raskauttavat vankeinhoidon sekä poliisin koneistoa jotka jo tällä hetkellä muutenkin käyvät aivan liian tiukoilla

rikostausta pitäisi minun mielestäni pystyä tarkistamaan aina työ ja virkasuhteen kestäessä esimerkiksi tietyin määräajoin tai sitten epäilyksen herätessä

arvoisa puhemies

omassa puheenvuorossani tuossa aiemmin aika laajasti tai varmasti kuulijoiden mielestä hyvinkin laajasti kävin tätä asiaa läpi mutta haluan vielä nostaa esille esitykseni siitä että eduskunta esimerkkiä näyttäen siirtyisi suomalaiseen ruokaan

tämä rauman tapaus oli siinäkin mielessä erikoinen että kun tuomio annettiin vakka suomen käräjäoikeudesta niin sen jälkeenhän ihmeteltiin sitä minkä takia tuomiosta ei kerrottu työnantajalle eli rauman kaupungille

voimassa olevan tuntijakoasetuksen ja nykyisten nuorten ja aikuisten opetussuunnitelmaperusteiden mukainen toinen eli tämä syventävä valtakunnallinen oppimäärä muutettaisiin suullisen kielitaidon kurssiksi

suomen rikoslaki ei katso lomalta palaamatta jättämistä rangaistavaksi teoksi mutta vankilasta pakeneminen sitä kuitenkin on

lisäksi rikoslaki katsoo rangaistavaksi teoksi avunannon vankilapakoon

ja haluan tämän tässä toisessa puheenvuorossani vielä myös varapuhemies joutsenlahdelle tuoda että voisitte tätä viedä puhemiesneuvostossa eteenpäin

tässä on havaittavissa selvä ristiriita sillä poistumislupaehtojen rikkomisen tarkoituksena on lähes poikkeuksetta jättää lopullisesti palaamatta vankilaan

mielestäni tässä paksussa kirjassa joka on osuuskuntalain uudistaminen on paljon hyvää ja kannatettavaa

onko sitten tapahtunut sitä että se lainsäädäntö ajoi tällaisia hyväksikäyttöön taipuvaisia vapaaehtoispuolelle

syy oli se että lain mukaan tuomioistuimen pitää ilmoittaa työntekijän saamasta rikostuomiosta vain jos tuomion saanut työntekijä on virkasuhteessa

minun mielestäni se olisi hieno ele että me toimisimme täällä eduskunnassa niin että tuossa kahvilassa ja ruokalassa voisimme näyttää esimerkkiä hyvän suomalaisen ruuan puolesta

tämä suullinen kielitaito sitten arvioitaisiin erillisellä kokeella ja kokeen suorittamisesta annettaisiin opiskelijalle myös erillinen todistus joka olisi sitten mahdollista liittää tuon ylioppilastodistuksen ja päättötodistuksen yhteyteen

arvoisa puhemies

haluan kiittää keskustan edustajaa ja useampaa perussuomalaisten edustajaa hyvästä keskustelusta ja tuesta tälle lakialoitteelleni

on hyvä että suomessa jossa on paljon osuuskuntia niin kuin tässä keskustelussa on tullut esille edelleen vahvistetaan sitä että tällaisia pieniä osuuskuntia syntyisi lisää

arvoisa rouva puhemies

jos taas työntekijä on työsopimussuhteessa ei rikostuomiosta ilmoiteta

voi olla

samaa esimerkkiä voimme itse kukin näyttää tietysti omissa kotikunnissamme

edustaja korhonen edellä puhui asetuksista ja totesi että ne ovat eduskunnan saavuttamattomissa

eihän näin tämä voi olla eli kyllähän tilanteen pitää olla se että kaikissa tapauksissa työnantajalla on oikeus tietää silloin kun hän ottaa uuden työntekijän mutta myös työsuhteen on se muodoltaan mikä tahansa aikana mikä on tilanne hänen työntekijänsä kanssa

arvoisa puhemies

näin se olisi myös opiskelupaikkaa ja työtä hakiessa käytettävissä

kun kävimme tuon edellisen keskustelun sain muutamia palautteita siitä että tämä on käänteentekevä muutos ja vaarantaa jollain tavalla ihmisten oikeusturvan toteutumista ja jopa annettiin ymmärtää että kun tähän asti on ollut että syytön kunnes toisin todistetaan niin nyt sitten tulisi malli syyllinen kunnes toisin todistan

kuitenkin kannattaa muistaa se että yhtenä tärkeänä osana tässä lainsäädäntötyössä on se että vaikka osuuskuntia on suomessa suhteellisesti paljon moneen muuhun maahan verrattuna niin niitä on kuitenkin selvästi vähemmän kuin osakeyhtiöitä

kuitenkin tosiasia on se että eduskunta joka kerran hyväksyy tuon asetuksen antoi valtuuden mitä esitetään ja kyllä eduskunnalla on oikeus myös muuttaa näitä

se on minun mielestäni yksi niitä keskeisiä julkisen palvelun tehtäviä

aamulehden toisessa uutisessa kohuvalmentaja sai pitkän tuomion hyväksikäytöstä

itse olen hämmästellyt tuota omaa kotiseutuani riihimäen seutua

ei seksuaalirikollisuus ole työsuhteen muodosta kiinni

me olemme ainakin ympäristövaliokunnassa tehneet muutoksia siihen olemmeko hyväksyneet asetuksen annon esimerkiksi pelkälle ympäristöministeriölle ja ympäristöministerille vai olemmeko halunneet viedä sen esimerkiksi valtioneuvoston asetukseen eli laajempaan pöytään käsittelyyn

sieltä maidot menevät riihimäelle herajoen meijeriin mutta loppilaiset riihimäkeläiset koululaiset juovat maitoa joka tuodaan satakunnasta eli satamaitoa hyvää maitoa sekin mutta kaukaa se tuodaan

valitettavasti näyttää siltä että meillä monessa lajissa tilanne on se että yleisradio joutuu miettimään missä se voi olla mukana ja tämä on itse asiassa aika iso haaste tänä päivänä

näille osuuskunnille on ollut varsin vaikeaa löytää esimerkiksi apua taloushallintokysymyksissä ja tämäntyyppisissä ja nyt kun lainsäädäntöä voidaan yhtenäistää niin toivottavasti kirjanpitoapua tilintarkastaja apua asianajaja apua ja tämäntyyppistä löytyy myös näille osuuskuntamallilla toimiville toimijoille

kun teet työtä lasten kanssa taikka vanhusten vammaisten taikka muiden jotka eivät välttämättä pysty itse itseään puolustamaan niin kyllä silloin taustojen selvittämisen pitäisi olla itsestään selvää

on hyvä että kulttuuri on nyt nostettu esille vahvasti omana selontekona

huippuvalmentajaa epäillään lapsen hyväksikäytöstä

arvoisa puhemies

onko tässä olemassa joitain vaaranpaikkoja jotka voisivat jollain tavalla vaarantaa oikeusturvaa

ruokaturvallisuus on tärkeä asia

tuoteselosteisiin pitää voida luottaa

poliisi epäilee lasten tanssikoulun työntekijöitä seksuaalirikoksista

tässä keskustelussa vielä aika pienelle huomiolle on jäänyt muun muassa se että allergikkojenkin näkökulmasta on tärkeää että näihin tuoteselosteisiin voidaan luottaa

tätä asiaahan on arvoisa puhemies viety eteenpäin

meillä nykyään opettajien kohdalla tilannetta selvitetään siinä vaiheessa kun uusia opettajia tulee mutta sijaisten kohdalla ei taasen selvitetäkään

me sivistysvaliokunnassa kävimme erittäin pitkän perusteellisen asiantuntijakuulemisen ja sen myötä vielä nostimme esille yhteensä kahdeksan omaa ehdotustamme jotka tuon kuulemisen myötä esille nousivat muun muassa sen että meillä on edelleen vahva halu vahvistaa taito ja taideaineiden asemaa perusopetuksessa ja opettajankoulutuksessa

itse asiassa tästähän on osittain kyse siinä vanhassa keskustalaisessa jätevesiasetuksessakin jolla asetuksella tehtiin kohtuuttomia velvoitteita yksittäisille talonomistajille

se on erittäin toimiva ja hyvä malli silloin kun esimerkiksi yksi kaksi kolme henkilöä lähtee perustamaan osuuskuntaa taikka jossain yksittäisessä kylässä päätetään lähteä tekemään vaikkapa käsityökauppaa taikka lähiruokakauppaa tai jotain muuta

tähänkin on osoitettu lisämäärärahaa täydennyskoulutusta varten

itse en kannata holhousyhteiskuntaa missään tapauksessa enkä sitä puheenvuorollani ole ollut peräänkuuluttamassakaan

mitkä ovat yksiä yleisimpiä paikkoja ovat nimenomaan edustaja pelkosen esille nostamat laitokset esimerkiksi missä on kehitysvammaisia ikäihmisiä mutta sitten myös koulut joissa käytetään hyvin paljon sijaisia

kuopiossa hieman alle nelikymppinen mies pääsi nuoren pojan tukihenkilöksi

on arvioitu että tulevien vuosien aikana se olisi noin miljoona euroa minkä verran opettajat tarvitsisivat lisämäärärahoja tämän asian takia täydennyskoulutukseen

arvostettu puhemies

aivan lopuksi haluan nostaa esille myös sen että onko meillä tällaisia ruuan erilaisia toki hyviä merkkejä suomessa jo liikaa

kiitän teitä opetusministeri kiuru että kuuntelitte asiantuntijoita ja luovuitte oppivelvollisuusiän pidentämisestä ja että nämä rahat nyt käytetään tehokkaasti syrjäytymisvaarassa olevien nuorten hyväksi

silloin todettiin että se oli perustuslainkin vastainen ja sitä piti muuttaa ja tuoda niitä vaatimuksia lain tasolle ja silloin onneksi niitä kokoomuksen ja muiden puolueiden vaatimuksesta höllennettiin ja käännettiin toisin päin

se ei ole natolta apua saanut eikä saamassakaan

en kannata myöskään täyskieltoja enkä oikeastaan myöskään käyttökieltoja joita nyt ollaan myös esittämässä tulevassa lainsäädännössä lähinnä nuuskan osalta

mutta itse asiassa se kysymys johon toivon että sivistysvaliokunnassa ja myös tässä salissa tulemme myöhemmin saamaan vastauksia on sitten se miten tämä esitys tulee mahtumaan opettajien nykyiseen työaikaan ja tuntikehykseen

tiedän että lähestulkoon kaikki jotka ilmoittautuvat pääsevät tänä päivänä sijaiseksi sijaispula esimerkiksi kouluissa on kova ja siellä ei ole edes mitään pätevyysvaatimusta sijaisille joten kyllä sijaistenkin kohdalla pitäisi jonkinlainen kontrolli olla myös tähän tulokulmaan

välillä tuntuu siltä että näillä merkeilläkin pelataan sitä imagopeliä eli annetaan kuva että tuote on jollain tavalla parempi kuin toinen jopa vähän hämäten että se on aika lailla suomalainen

arvoisa puhemies

vaikka tämä uudistus keskustan vastustukseen nyt kaatuikin tällä hallituskaudella me tulemme sen uusimaan myös puolueena kokoomuksen toimesta ja haluamme että ensi hallituskaudella se nostetaan uudestaan esille ja tuodaan suomalaiseen peruskouluun lisää taito ja taideaineita niin kuin tässä sivistysvaliokuntakin linjaa

soini totesi että kaikissa tilanteissa

kolme kysymystä teille opetusministeri kiuru

näitä osuuskauppojahan oli siihen aikaan kunnissa useita ja se syntyi tietyllä tavalla jos oikein olen ymmärtänyt tietynlaiseksi yhteishankintarenkaaksi taikka sentyyppiseksi malliksi jossa oltiin yhdessä omistajina kaupassa ja sinne yksi talo sitten toi tiettyjä tuotteita ja toinen talo toisia ja näin se sitten toimi

suomalaista jalkapallovalmentajaa epäillään lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä

mutta sen sijaan itse kannatan erittäin vahvasti toimenpiteitä joilla voidaan suojella sellaisia ihmisiä jotka eivät itse pysty ikänsä perusteella esimerkiksi kantamaan sellaista vastuuta itsestään kuin esimerkiksi tupakkatuotteiden käyttö vaatisi

mutta kyllähän se itse asiassa meidän kansanedustajien käsissä on mitä asetuksella säädetään ja mitä ei

asian käsittely alkaa huomenna varsinais suomen käräjäoikeudessa

eikö silloin äidillä taikka lapsella joka on joutunut hyväksikäytön uhriksi ole oikeutta myös pohtia tilannetta ja tehdä ratkaisu abortin kautta

turun sanomien mukaan syytteen yksityiskohdat ovat toistaiseksi salaisia eikä jutun syyttäjä kommentoinut epäiltyä tekoa maanantaina

katsoin pakettia ruokakaupassa siinä oli näyttävä suomen lippu

yksi keino vielä on se että ei lakia tarvitse täältä eduskunnasta eteenpäin viedä jos esimerkiksi asetus ei ole nähtävissä

tiedän että kun lyhyelle sijaisuudelle otetaan vaikkapa nuori ylioppilas taikka vanhempi nainen taikka vanhempi mies taikka minkä ikäinen tahansa ei ole mahdollisuutta lähteä kun aamulla opettaja soittaa että nyt on sairastapaus ja tarvitaan sijainen se pitää nopeasti löytyä

meitä ei tällä hetkellä uhkaa mikään mutta olen varma että tätä keskustelua kuunnellessaan moni on miettinyt sitä mihin kaikkeen suomi on varautunut

tämä on minun mielestäni oleellinen kysymys sitten kuntatalouden ja kuntien kannalta nimenomaan siitä näkökulmasta kuinka paljon esimerkiksi ylimääräisiä tunteja pitää koulussa järjestää että nämä kielikokeet voidaan jokaiselle tämän kurssin yhteydessä järjestää

on muitakin hyviä toimenpiteitä mutta arvoisa puhemies oikeastaan itse haluan nostaa tähän keskusteluun sen että merkittävä osa suomalaisen kulttuurin tuesta rahoitetaan veikkauksen tuotoista kertyvillä niin sanotuilla veikkausvoittovaroilla jotka opetus ja kulttuuriministeriö jakaa urheilulle tieteelle taiteelle ja nuorisotyöhön

on kohtuutonta ja väärää laittaa lapset tekemään tällaisia ratkaisuja

vai onko niin että insestin myötä syntyneen lapsen pitää saada syntyä ja päästä elämään vai voidaanko edetä tällä maassamme käytössä olevalla minun mielestäni niin kuin ed

yksi asia tässä kuitenkin mietityttää ja tämä oikeastaan menee lähelle tuota tänään illalla myöhemmin keskustelussa olevaa kaupan keskittymistä

arvokasta sekin mutta tuntui siltä että se tuki tehtiin sen takia että saatiin pakettiin näyttävä suomen lippu ja hämättiin tuota kaupan asiakasta

kysyisin puolustusministeri haglundilta

itse olen ajatellut että jos meidän lainsäädäntömme vaatii kahvilassa työtä tekevältä hygieniapassin minkä takia emme voisi vaatia myös näiltä työntekijöiltä jonkinlaista passikäytäntöä niin että kun menet töihin sinulla on itselläsi esittää puhdas rikosrekisteriote tältä osin

sen takia tarvitaan lainsäädännöllisiä toimia ja yhteiskunnan vastuuta lähimmäisten vastuuta tuon tupakanpolton vähentämiseksi erityisesti lasten osalta

arvoisa puhemies

itse epäilen ainakin että ne eivät kovin helpolla tuohon normaaliin kurssin tuntimäärään tule

näitä esimerkkejä löytyy liian paljon ja sen takia olen tyytyväinen että hallitus on nyt tarttunut tähän ongelmaan ja viemässä eteenpäin sitä että tämä seksuaalirikosten selvittämisasia tuodaan myös vapaaehtoistyöntekijöiden pariin

hautala totesi varsin järkevällä aborttilainsäädännöllä joka antaa turvalliset raamit abortin tekemiselle mutta ei ole missään tapauksessa siihen kannustava vaan inhimillinen ratkaisu sellaisissa tilanteissa jotka tässä esille nostin kaksi kärjekästä erittäin valitettavaa tapausta

opetus ja kulttuuriministeriö tukee veikkausvoittovaroilla teattereita elokuva ja valokuvataidetta tanssi ja säveltaidetta rakennustaidetta museo ja perinnejärjestöjä sekä useita valtakunnallisia ja kunnallisia kulttuuritapahtumia ja muuta taide ja kulttuuritoimintaa

tästä olisi helppo tulla myös siihen puoleen josta myös tässä salissa tulemme keskustelemaan eli alkoholiasiaan mutta en sitä tässä puheenvuorossa sen enempää tule käsittelemään

keskustelu on päättynyt

voimistelusta ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään sivistysvalio tähyää lähde keskustelua varten esillä päivityksen seitsemäs asia on savuton ehdotus suomen kausi lähetettävän talous mahtumaan

mutta niihin on varmasti syytä palata ja olen varma että pääministeri vanhasen johdolla nämä kilpailukykykysymykset maan sisäinen vastuunjako pienituloiset yritykset ja niin edelleen

tämä olisi erittäin tärkeää kun viittasin vaikkapa tampereen tanssikoulutapaukseen niin kuin aloitteen tehnyt edustaja elorantakin kertoi vapaaehtoistyöstä olisi hyvä että sielläkin olisi tällainen passi ja se olisi mahdollista vaikkapa vanhempien pyytää nähtäväksi että taustat ovat kunnossa vaikkapa pojan salibandyseuran vetäjällä taikka tytön tanssikoulun vetäjältä tai pojan balettiopettajalla

arvoisa puhemies

tässä keskustelussa kun yleinen talous on ollut pääaiheena on ollut hyvä että tuosta maailman ja euroopan taloudesta on käyty laajaa keskustelua

heikkinen on tehnyt erittäin ansiokkaan ja hyvän esityksen jossa hän nimenomaan tuo näitä ongelmia esille joita tupakkalainsäädännössä tällä hetkellä on

meidänhän on tämä asia tehtävä eu direktiivin mukaisesti eli laajennettava seksuaalirikostaustan selvittäminen koskemaan siis myös lasten ja nuorten kanssa vapaaehtoisesti toimivia mutta tässä jäävät ymmärtääkseni ulkopuolelle väkivalta ja huumausainerikokset

tullaan hoitamaan verotus ja energiaratkaisuilla ja niiden aika on sen jälkeen kun olemme saaneet tuon maailmanlaajuisen sopimuksen aikaiseksi

se on tullut esille että sen yllä on usvaa ja silloin valtiovarainministeri urpilainen on valinnut aivan oikean tien eli laitetaan kotipesää kuntoon kun emme tiedä mitä maailmalla ja euroopassa tulee tapahtumaan

arvoisa puhemies

meillä tällä hetkellä toimii s ryhmä jolla on tappiollisiakin kauppoja saman hallinnon alla ja minun mielestäni se olisi ollut yksi hyvä toimiva tapa puuttua tähän kaupankin keskittymiseen ja epäterveeseen kilpailuun

vielä kiitokset viimeisille kannatuspuheenvuoron käyttäjille

tuo alaikäisille myymisen rangaistavaksi tekeminen on varsin perusteltu ja oikea ratkaisu hyvä ratkaisu vaikka aina täytyy muistaa myös se että meillä jo tällä hetkellä kaupat toimivat varsin vastuullisesti

jos sitä sopimusta ei saada aikaiseksi sellaista sopimusta jossa ovat mukana eu usa brasilia intia kiina venäjä koko maailman maat silloin ei tilanne ole enää se että tänne tulee vain työperäistä maahanmuuttoa vaan silloin tänne ja näihin maihin tulee todella suuria määriä ihmisiä ympäri maapalloa

itse olen varma että kaikki järkevät tätä lakialoitetta kannattavat ja toivottavasti se riittää keskustelua on päätynyt asia lähetetään

on kuitenkin mahdollista että tämä talouden tasapainottaminen etupainotteisestikaan ei tule riittämään ja hieman tuossa alun keskustelussa jäi mietityttämään se kun demarien ryhmäpuheenjohtaja edustaja backman totesi että lisäsopeuttamiseen ei demariryhmällä ole valmiutta vaikka tulisi tarvetta

se voisi tätä tilannetta kyllä helpottaa oleellisella tavalla

eli rikosrekisterin puhdas passi olisi taskussa silloin kun tällaiseen työhön taikka sijaisuuteen lähdettäisiin

pidän myönteisenä sitä että tässä nyt edetään ja tehdään toimenpiteitä sen eteen että me saisimme kitkettyä pois tällaiset sairaat henkilöt myös vapaaehtoistyön piiristä

arvoisa puhemies

näitä euroopan taloussotkuja on tässä salissa käsitelty kyllä jo ihan riittämiin

ajatusten taustalla on yhdysvaltojen kilpailulainsäädäntö jonka mukaan kauppaketjun jokaisen yksikön pitää olla itsessään kannattava